asia

keskustelua ei syntynyt

yhteenvetona voidaan arvoisat kuulijat todeta että kuntatalouden tilanne ei kohene vaan menojen kasvu uhkaa jatkua tulojen kasvua nopeampana

kuntatalouden kestävyyden turvaaminen edellyttää sekä rakennepoliittisen ohjelman täysimittaista toimeenpanoa että kuntien omia toimia talouden sopeuttamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi

meillähän on ollut rakennepoliittinen ohjelma jossa tavoitteena oli vähentää kuntien tehtäviä ja velvoitteita ja saavuttaa miljardin säästö sitä kautta

no me olemme nyt sitten kuitenkin sopineet tästä sote raamibudjetista joka tulee auttamaan tässä asiassa

arvoisa herra puhemies

hallituksen esityksessä ehdotetaan että eduskunta hyväksyisi kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön niin sanotun imsbc säännöstön ja meriturvallisuutta koskevan solas yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset jotka liittyvät säännöstöön

lisäksi esitetään että eduskunta hyväksyisi ehdotuksen solas yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten ja imsbc säännöstön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja imsbc säännöstön soveltamisesta

imsbc säännöstön tarkoituksena on taata kiinteiden irtolastien turvallinen käsittely ja kuljetus aluksilla

näin pyritään minimoimaan lastin käsittelystä ja kuljetuksesta ihmisten hengelle ja terveydelle sekä omaisuudelle ja ympäristölle aiheutuvat riskit

esitykseen sisältyvällä lakiehdotuksella imsbc säännösten soveltamisala ulotettaisiin myös kotimaan liikenteen aluksiin kun niillä kuljetetaan säännöstössä tarkoitettuja kiinteitä irtolasteja

niissä tapauksissa joissa säännöstön soveltaminen olisi olosuhteisiin nähden kohtuutonta ja lastin kuljetuksesta aiheutuvaan vaaraan nähden tarpeetonta liikenteen turvallisuusvirasto voisi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksia säännöstön soveltamisesta kotimaan liikenteen aluksiin ja pieniin aluksiin

lisäksi imsbc säännöstö on jo kansainvälisesti voimassa minkä vuoksi on tarpeen saattaa suomen lainsäädäntö vastaamaan kansainvälistä sääntelyä

kiitos

asiasta

edustaja tolppanen poissa edustaja laukkanen poissa edustaja meri poissa edustaja mölsä poissa edustaja suutari poissa edustaja halmeenpää poissa edustaja alanko kahiluoto poissa edustaja kivelä poissa edustaja yanar poissa edustaja mäkelä poissa edustaja tavio poissa edustaja vikman poissa edustaja wallinheimo poissa edustaja nurminen poissa edustaja ihalainen poissa edustaja kulmuni paikalla

ja tässä yhteydessä jo sanon että keskeytämme istunnon edustaja kulmunin puheenvuoron jälkeen ja jatketaan sitten huomenna

tämä oli niin pöyristyttävä puheenvuoro että en ole ikinä kuullut

täällä kysyttiin aika paljon näistä kuntien tehtävistä ja velvoitteista ja se harjoitus kyllä kieltämättä oli vaikea ja on edelleen hyvin vaikea koska suuri osahan näistä tehtävistä joita kuntiin tulee on tuolta opetus ja kulttuuriministeriön puolelta tai sosiaali ja terveysministeriön puolelta ja näillä molemmilla ministeriöillä on hieman omanlaisensa työkalut

ihan lakisääteiset työkalut on tietysti tuolla opetus ja kulttuuriministeriöllä ja siinä mielessä se on helpompaa mutta stmllä ei varsinaisesti ole tällaisia lakisääteisiä työkaluja joilla voisi tehdä ja vähentää näitä tehtäviä

jos me emme pysty niitä tehtäviä vähentämään niin meidän pitäisi velvoitteita vähentää on aivan liian säänneltyä se miten kuntien pitää joku asia tehdä ja se työ kyllä jatkuu

tähän mennessä kuntaliitolta ei kovin paljon niitä ole tullut mutta toivoisin että myös he kaivaisivat ne sieltä jostakin uumenista mitä laitetaan

mutta kyllä minä sen tunnustan että emme voi uskotella että kuntatalous pelastetaan sote raamibudjetilla koska on aivan eri asia arvioida budjettikehyksiä esimerkiksi opetuspuolella missä pystytään ennakoimaan kuinka monta lasta pulpetissa istuu kuin sote puolella jossa pitäisi tietää kuinka monta sydäninfarktia kuinka monta dialyysia kuinka monta onnettomuutta sattuu niitä me emme pysty arvioimaan

samalla kun me mietimme raamibudjettia joka on yksi työkalu joka on nyt kehitteillä tähän mutta se ei riitä meidän pitää miettiä miten me sitä tautitaakkaa saamme vähemmäksi

jos suomessa on tällainen tautitaakka eikä ennaltaehkäisyä pystytä toteuttamaan riittävästi niin se tuo lisää kustannuksia ja siitä syystä myös tälle puolelle pitää tehdä toimia

myös palvelujen tuotantoa pitää kehittää eli pitää muistaa ruotsin malli

lisäksi pitää purkaa päällekkäistä hallintoa ja päällekkäisiä palveluja ja hyödyntää sitä monituottajamallia kunnissa ja lisätä kansalaisten valinnanvapautta

minä nyt peräänkuuluttaisin sitä kun tehdään loppumetreillä näitä muutoksia vielä siihen lainsäädäntöön että me hyödyntäisimme olemassa olevia hyvin toimivia rakenteita koska meillä on kunnissa ja nykyisillä yhteistoiminta alueilla näissä kuntayhtymissäkin todella hyviä tuotantomalleja

minä olen pistänyt porukat miettimään myöskin vattin toiminnan eli valtiontalouden tutkimustoiminta on nyt lähtenyt kehittämään tällaista kustannusvaikuttavuuden arviointikeinoa työkaluksi ministeriöille

mainitsitte täällä erään lain edustaja tölli ja sen tähden että ei tapahtuisi ylityksiä kustannuksissa siinä mitä pystytään maksamaan siitä me tarvitsemme tällaisen työkalun jota voidaan käyttää ministeriöissä arvioimaan kustannuksia vielä paremmin

muutoksen tuen pitäisi olla parempi kuin se tällä hetkellä on

sote uudistukseen pitää saada muutoksentukijärjestelmä

velvoitteita pitää vähentää ja tässä sote toimeenpanossa pitää huomioida kuntatyöntekijät ja tietenkin kaikissa näissä muutoksissa

tulevaisuuden kunnasta olen todella käynnistänyt keskustelun koska tämäkin sali pitää sisällänsä meitä sellaisia henkilöitä itsekin olen niitä jotka toisella puolella puhumme vahvasta peruskunnasta mutta samanaikaisesti annamme tehtäviä ylikunnallisille organisaatioille

haluammeko me vahvoja peruskuntia vai palvelurakennekylki edellä luotuja ylikunnallisia organisaatioita

aina kun kunta antaa rahansa jollekin niin se on isännätöntä rahaa ja aina tällaisissa ylikunnallisissa toiminnoissa ja hallinnoissa tulee päällekkäistä hallintoa

pahimmassa tapauksessa se häntä rupeaa heiluttamaan koiraa eli sitä kuntaa ja siitä syystä tähän pitää tulla loppu ja siitä syystä meidän on päätettävä mikä on tulevaisuuden kunta

myönnän tähän debattiosuuteen vielä kolme puheenvuoroa

he ovat edustaja kari kurvinen ja juvonen

haluan kiittää kaikkia teitä jotka olette käyttäneet tänä iltana puheenvuoroja ja erityisesti täällä paikalla ovat nyt edustajat tiusanen kuusisto hoskonen ja laitinen jotka ovat tässä viime metreillä tuoneet hyvin rakentavasti esille tätä meidän tilannettamme

reijo laitinen tuossa omassa puheenvuorossansa viittasi että eihän tähän tilanteeseen kannata nyt syyllistä etsiä koska emme me ketkään syyttömiä ole

lähes jokainen puolue on ollut vuorotellen hallituksessa ja myöskin me lähes jokainen olemme kuntapäättäjiä joiden vastuulla me jaamme tämän vastuun

meillä on huippujuristit meillä on huippuasiantuntijat sosiaali ja terveydenhuollon asiantuntijat sosiaali ja terveysministeriössä mutta tällä hetkellä näyttää siltä että kun niitä muitakin tehtäviä siellä on ja ihan hallitusohjelmakirjausten mukaisia niin tämä tulee tähän nyt sitten vähän niin kuin lisäksi

tämä on tärkeä asia mutta joka tapauksessa kun olemme pohtineet sitä niin on huomattu että tällaisella aikataululla se olisi mahdollista

tämän tekeminenhän päätettiin tuossa kesän korvilla ja sitten kun on mietitty koska pystyttäisiin viemään se eteenpäin niin tällainen aikataulu sille nyt on luotu

mutta haluan muistuttaa siitä että älkää nyt jääkö odottamaan sitä lakia vaan käyttäkää näitä suosituksia koska niissä suosituksissa on sanottu se sama asia

myöskin kun täällä on puhuttu näistä vanhusasiamiehistä niin te jokainen voitte olla ja minä itse voin olla sillä omalla paikkakunnallani vanhusasiamies

ja keskustelu on

asian käsittely kesti

edu s

puvut esitti

jos

lumi on syövyttänyt a

ja samoin

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

asia lähetettiin sosiaali ja terveysvaliokunta

tietysti tällä hetkellä mietitään sitä rahoitusta mietitään tehtäviä mietitään myöskin sitä mitkä kunnat siihen kuuluvat ja sitten tietysti myöskin mikä on sen suhde uudenmaan liittoon

asia

olen itsekin siitä nyt vähän surullinen että me emme saaneet tuohon harkinnanvaraiseen lisää rahoitusta me yritimme mutta valitettavasti se ei onnistu tällä hetkellä

yksi syy miksi toivon että se olisi on juuri tämä minkä eräs edustajista mainitsi että nyt kun on esimerkiksi näitä kriisikuntia jotka joudutaan taloudellisista syistä pakkoliittämään mikä mahdollisuus meillä on nythän on kaksi tällaista tapahtunut ja kun tällainen köyhä kunta liitetään vähän rikkaampaan kuntaan joka ei välttämättä edes ole itsestäänselvästi rikas niin se saattaa viedä koko sen kuntakentän heikolle ja siinä olisi sitten hyvä olla tätä tällaista työkalua nimenomaan näitten kuntien auttamiseksi

tämä täysistunto